jos toiseen suuntaan ei pääse kätevästi niin ei sitten toiseenkaan ole yleensä mahdollista kulkea ja näin ollen maaseutu menettää asukkaitaan

keskustelu on päättynyt

haluankin tässä yhteydessä korostaa juuri lähiapteekkien merkitystä sitä että niiden kustannusrasite ei saisi nousta kelan sähköisten järjestelmien vuoksi

siksi arvoisa puhemies toivon että me kiinnitämme myös niihin käytännön edellytyksiin huomiota joilla yleinen liikenne yrittäjävetoisena voidaan niin linja autojen kuin taksienkin osalta turvata ja samalla myös säilyttää maaseudulla niin sanotuilla vähäliikenteisillä radoilla myös olemassa oleva junaliikenne ja tarvittaessa vielä sopivalla kalustolla tihentää sen palveluvuoroja

arvoisa puhemies

jotenkin tuntuu että kela on tässäkin siirtämässä itselleen kuuluvia kustannuksia muualle aivan kuten kelakyydeissäkin taksiautoilijoille

laxell viittasivat kaupunkien keskustojen elinvoimaisuuden säilyttämiseen ja nimenomaan tämä on tärkeää sikäli että keskustoihin pääsee yleensä joukkoliikenteellä

arvoisa puhemies

asian ensimmäisen käsittelyn yhteydessä käytin useamman puheenvuoron

arvoisa puhemies

ei ole tarpeen niitä toistaa mutta tämä on esimerkki siitä että hyvällä yhteistyöllä tarmokkaalla toiminnalla voidaan saada näin uskomattoman laaja kansallispuistoalue aivan pääkaupunkiseudun tuntumaan ja minä uskon että tällä on aivan oma paikkansa

salo totesi suomessa on todella ilmeisesti maailman paras taksijärjestelmä joka on luotettava toimiva ja jossa ajoneuvot ovat myöskin siinä kunnossa että ne ovat hyvin hoidettuja takaavat matkustajille turvallisuuden

mutta periaatteessa toivon että nimenomaan lähiapteekit ja nimenomaan pienemmällä tuloksella toimivat apteekit voisivat säilyä tässä maassa koska ne ovat käyttäjilleen varsin tärkeitä

pidän hyvin arvokkaana sitä että joukkoliikenne on toimivaa silloin kun ihmiset käyvät niillä asioinneilla joita keskuspaikat voivat tarjota

rautateillä kulkevaa liikennettä ei pidä korvata busseilla tai takseilla juna kuuluu raiteille ja kumipyöräliikenteellä tulee sitten ohjata liikennettä asemille ja junille

eräs näkökohta liittyy siihen että iäkkäät ja liikuntavammaiset matkustajat toivoisivat että olisi myös perinteisiä henkilöauton näköisiä takseja enemmän liikenteessä koska he kokevat että niihin on helpompi päästä jos ei ole aivan pyörätuolissa kuljetettava

minä toivon että ne voivat olla luonnon eläimille riittäviä ja turvallisia mutta toisaalta voi olla epäilys missä määrin ne tehtävänsä sitten kuitenkaan täyttävät

samoin toivon sitä että myös kaupunkien keskustoissa rakennetaan totta kai muistaen väljyys mutta myöskin mahdollistetaan rakentaminen

tämä on helposti unohtumassa jos ajatellaan että maakuntakeskukset näkevät liikenteen mitenkä jostakin kylältä päästään ensinnä kirkolle tai kirkolta maakuntakeskukseen mutta maakuntakeskusten väliset yhteydet ovat myös keskeinen osatekijä tätä liikennettä

mutta minä toivon että nämä ekologiset käytävät jotka ovat ratkaisuja että eivät liikenne ja luontokappaleet joutuisi tarpeettomasti onnettomuusalttiiksi ja nimenomaan ihmiselle myöskin vaaraksi toimisivat

siellä on ajatuksia että on alueita jotka jätetään viheralueiksi vaikka olisivat maisemallisia upeita joenrantamaisemia ja nämä tulisi saada tehokkaasti vetovoimatekijöinä asuinrakentamisen käyttöön pohjanmaalla missä järviä ei ole ylivieskassakin on vain yksi järvi ja sekin lähes kuiva

samoin kutsutaksiliikenne on yksi tärkeä maaseudun liikennepalvelujen kehittämismuoto mutta se ei saa poistaa kuntakeskusten välistä linja autoliikennettä kuten nyt on liian paljon tapahtunut

arvoisa puhemies

asell toi esille koulujen luokse asetettavat liikennevalvonnat

tämä olisi hyvin perusteltua

siinä on nopeusrajoitus mutta kovinkaan moni ei välttämättä huomaa sitä tai muutoin ajaa ylinopeutta tuntuvastikin ja liikenne vaarantuu

samalla näitten palvelujen tarjonnan tulisi olla myös kohtuullisella kävelyetäisyydellä tai millä kukin liikkuu rollaattorilla ja niin edelleen

palvelut eivät saisi etääntyä keskustoista

hoskonen toi esille tämän ajatuksen joka on tullut esille monen henkilön toivomuksena että liikennerikkomuksissa voisi olla tuommoinen pisteytysjärjestelmä että satunnaiset erehdykset eivät välttämättä aiheuttaisi kohtuuttomia haittoja

arvoisa puhemies

seurujärvi on paneutunut viime sotien invalidien kysymyksiin tavalla jonka toivon herättävän huomiota asianomaisessa valiokunnassa ja johon toivon suhtauduttavan myötämielisesti tässä tapauksessa viime sotien sotainvalideihin ja heidän puolisoihinsa

ne toimet joilla konkreettisesti voidaan vielä tässä vaiheessa tämän arvokkaan sukupolven elämän olosuhteita auttaa ovat tarpeen

silloin kotiseudulla tapahtuva avokuntoutus on hyvä asia ja ne toimet joilla autetaan kotona asumista mahdollisimman pitkään sitä haluttaessa ovat kaikki kannatettavia

arvoisa puhemies

laxellia siitä että hän toi esille että toki tavallisten perheyrittäjien rinnalla on myös hyvin merkittävä rautatieyhtiön omistama pohjolan liikenne joka on linja autoliikenteen hyvin merkittävä toimija

ja lähti kiskoivat esitellä oman päivystyksen kahdeksi

aikoinaan olivat myös postiautot jotka kuljettivat postia myöskin postiautorahtia ja sitten matkustajia ja nämä olivat hyvin olennainen osa maakuntien välisten pitkien matkojen toteuttajina sekä rahdin ja postin kuljettajina mutta valitettavasti ne on menetetty

tämä myös olisi vaarantunut jos palvelusopimusasetusta olisi tulkittu meille kovin sopimattomalla tavalla

arvoisa puhemies

ja keskus myös keskustelu on päättynyt mutta mitään yksityiskohtaiseen käsittelyyn eduskunta hyväksyi lakiehdotusta sisällä mietinnön mukaisena ole tiedossa ensimmäinen etenemme myönteisesti

olipa mitä tahansa niin tämä taitettu indeksi tulee itse kunkin eläkkeelle tekemään ihmeitä ja huonompaan suuntaan ken eläkettä tulee kokemaan ja saamaan

eläkkeet jäävät suhteessa ansiotasoon pysyvästi jälkeen jos tämä nykyinen lainsäädäntö säilyy

taitettu indeksi luo köyhyyttä heikentää kotimaista kysyntää kaupan ja palvelujen alalta ja tässä suhteessa toivonkin että vakavasti käytäisiin kolmikannassa niin ammattiyhdistysliikkeen työantajien kuin valtion toimesta pohtimaan mitenkä tämä todellakin lipposen hallitusten aikana tullut epäkohta voitaisiin korjata

kun me kansanedustajat liikumme tuolla toreilla niin me kohtaamme hyvin paljon vihaisia eläkeläisiä jotka aivan oikeutetusti tuovat esille tämän epäkohdan ja he kokevat tulleensa petetyiksi

kauan niitä ei ole kun tuolla irlannissakin on kevalla paljon epävarmoja saatavia ja valitettavasti eläkerahastoja on sijoitettu korkean tuoton odotuksin juuri liian paljon niihin maihin jotka nyt ovat ja tulevat olemaan taloudellisissa vaikeuksissa

arvoisa puhemies

kuoppa kiinnittää aivan oikeisiin asioihin ja aivan oikeisiin epäkohtiin huomiota ja toivon että näihin voitaisiin saada korjausta

minusta on erittäin suuri virhe että korkean tuoton vuoksi muun muassa kuntien eläkevakuutus on sijoittanut ulkomaille rahoja mutta ei ole ollenkaan analysoinut riittävästi riskejä mitä näihin ulkomaisiin sijoituksiin kätkeytyy

arvoisa puhemies

sanna perkiö on tehnyt hyvin mielenkiintoisen ja kannatettavan idearikkaan aloitteen jonka toivon valiokunnassa saavan oikean ja hyvän käsittelyn

näkisin että kotimainen sijoitus vaikka matalammallakin tuotolla on kuitenkin kotimaassa olevaa reaaliomaisuutta jolla on aina täällä oma arvo

silloin kun eläkerahastojen varoja sijoitettaisiin enemmän kotimaahan niin ne synnyttäisivät tänne investointeja työpaikkoja lisäisivät kotimaista varallisuutta

itse olen aikoinaan lukiolaisena ja opiskeluaikana tehnyt multian riuttakoskessa sähkön omiin tarpeisiin ja kosken voima riittäisi kyllä laajemmaltikin

elikkä pitkän miinuksen annan niille eläkerahastoille kuten kuntien eläkevakuutukselle mutta myöskin eräille muille jotka ovat etsineet näitä huippukorkeita tuottoja mutta joiden olisi pitänyt voida aavistaa jo sijoituksia noihin tehtäessä että ne ovat epävarmoja silloin kun pääomaa pitäisi takaisin saada

naapurien kanssa oli puhetta että jos voitaisiin tehdä kulttuuriteko ja palauttaa entinen myllyn vesivoimala jauhamaan sähköä entiseen tapaan

tämä voisi olla sellainen aloitteen mukainen pienyhtiö joka tuottaisi saasteetonta kotimaista energiaa puhtaasti painovoimalla kun vesi menee putouksessa alaspäin

arvoisa puhemies

jos tulisi tilanne että laajat sähköverkot olisivat syystä tai toisesta poikki niin silloin arvossa arvaamattomassa olisivat tällaiset pienvoimalat niin vesivoimalat kuin ed

meillä suomessa viljan varmuusvarastointia on niin kuin me tiedämme vuoden tarvetta varten meidän kansallemme ja tämä on todella ainutlaatuista koko maailmassa

eläkeläiset tuovat usein esille sen että kun ammattiyhdistysliike voi mennä lakkoon suomessa on lakko oikeus joka on vapaan maan perusoikeuksia niin eläkeläiset eivät voi tällaista tulonsaantia edistävää keinoa käyttää

aivan kuten edustaja aiemmin täällä totesi meillä ei ole missään muualla vastaavaa viljan varmuusvarastointijärjestelmää huoltovarmuuden takia kuin suomessa

elikkä silloin vastuu on kyllä niillä henkilöillä jotka tekevät asioista muita ratkaisuja

muualla on jos sattuu olemaan ylijäämää ja euroopan unionilla oli kauppapoliittisista syistä tietyt interventiovarastot tähän vuoteen asti mutta nyt niistä on luovuttu

samalla nuo kauppapoliittiset interventiovarastot olivat jonkinlainen huoltovarmuus mutta niitä ei ole jatkossa

elikkä se että maailmalta voidaan pahan päivän tullen hankkia elintarvikkeita onnistuu jos siellä maailmalla niitä sattuu olemaan

arvoisa puhemies

elikkä meidän täytyy kyllä pitää huoli siitä että meillä on kotimaassa oma elintarviketuotanto ja siihen tarvitaan suomalaista talonpoikaa suomalaista maaseutua suomalaista maataloutta kaikissa eri muodoissaan

näin todella haluan että ne olisivat pikemminkin kulttuuritekona vaalimassa usein paikoilla joilla aikoinaan on ollut mylly kenties saha ja kenties juuri sähköä tuottava pienvoimala

nämä ovat mielestäni toteutettavissa niin että maisema ei kärsi kalatalous ja luonto eivät kärsi

tämä on perusasia jota ei pidä unohtaa

meillä pitää olla valmius auttaa jos muualla tarvitaan apua ja siksi meidän pitää pitää huoli siitä että pääasiassa risteysasemapaikkakunnilla mutta myöskin muualla vilja suomessa olevilla alueilla olevat viljavarastot ovat täynnä

viljan varmuusvarastointia tulee toteuttaa myös maatiloille ja meillä pitää olla myös siemenviljaa varattuna riittävästi että katovuoden jälkeen voidaan kylvää

meidän on annettava viranomaisille ne välineet joita tarvitaan niin rikosten torjunnassa rikosten selvittämisessä kuin myös henkilöitten tunnistamisessa onnettomuustilanteissa sikäli kun näillä keinoilla voidaan

ilmastonmuutokset johtuvat ehkä enemmän muista tekijöistä kuin ihmisestä

käsiteltävää asiaa turvallisuus ja puolustuspoliittista selontekoa olen saanut tiiviisti käsitellä asiantuntijakuulemisissa ja muissa valiokunnan työskentelyissä eduskunnan puolustusvaliokunnassa

pilkkujen puute noin seitsemän vuoden jaksoissa keskimäärin tietää taas hallaisia vuosia ja huonompia satokesiä

henkilökohtaisesti haluan että laillisella esivallalla jota suomen esivalta edustaa tulee olla keinot rikollisuuden selvittämiseksi ja myöskin ihmisten tunnistamiseksi

arvoisa herra puhemies

tähän asiaan vielä haluaisin tuoda esille näkökulman että meillä suomessa on erittäin korkeatasoista lääketieteen tutkimusta ja huippuosaamista

mielestäni meillä on päästy puolustusvaliokunnan lausunnossa hyvin kiteytettyyn keskitettyyn tulokseen hallituksen hyvän esityksen pohjalta

tämä on vahvuus ja omalta osaltani näkisin että meidän tulee kantaa huolta siitä että myös nyt käsiteltävänä olevan reumasairauden osalta suomalainen tutkimus on maailman kärjessä ja sitä kautta myös reumasairauksien hoito

itse olen kokenut rikollisuuden estämisen ja selvittämisen kannalta schengen sopimuksen jo hyvin ongelmalliseksi

kun sanon näin että hyvän esityksen pohjalta kiteytettyyn tulokseen niin tämä perustuu realismiin niihin tekijöihin joittenka mukaan meidän on suomen puolustus kartalle sijoitettava

se mahdollistaa samalla kun lailliset hyvää tarkoittavat ihmiset voivat joustavasti liikkua myös joustavan rikollisuuden liikkumisen sen jäljittämisen ja tunnistamisen vaikeutumisen jotenka tämä schengen sopimus on tässä suhteessa tietyn pahan alku ja antaa monia haasteita jotta rikolliset teot voitaisiin tutkia selvittää ja syylliset saattaa vastuuseen

se että puolustusvaliokunnan lausunnossa on asetettu tavoitteeksi koko maan puolustaminen siitä seuraava tarve yleinen asevelvollisuus jolla kansa kouluttaa itsensä puolustustaitoiseksi ja edelleen tämän edellyttämä varuskuntarakenne niin tämä kokonaisuus on sellainen kestävä peruskolmio kolmikulma jonka varaan voimme luottaa maanpuolustuksen

nyt käsiteltävänä olevissa hallituksen esityksissä ja niissä mietinnöissä mitä asiaan liittyy näissä minä ymmärrän halutaan antaa virkavallalle joka on laillisesti kansan palvelija sen tarvitsemia välineitä

minä näen että tämä meidän tulee tiedostaa

meidän on oltava realisteja meidän on asetettava selkeät tavoitteet ja kun me asetamme tavoitteeksi koko maan puolustamisen se merkitsee että jokainen suomalainen kotipaikasta riippumatta voi tietää sen että isänmaamme tahtotila on että häntä hänen kotiaan ja hänen lähipiiriään tämä maa haluaa puolustaa

arvoisa puhemies

heinonen täällä toi esille eläimet

suomi on laaja maa harvaanasuttu maa

hirvet ja myöskin pedot

anne kalmari on aikoinaan tässä kuluvan talvikauden mittaan esittänyt hyvin mielenkiintoisen ajatuksen jonka toivon tässä yhteydessä selvitettävän susien ja muiden suurpetojen siirtämisen juuri tämän kaltaisiin kohteisiin kuin nyt sipoonkorpi saattaisi olla

koko maan puolustamista ei voida hoitaa palkka armeijalla sitä ei voida hoitaa edes valikoivalla asevelvollisuudella

arvoisa puhemies

ainut tapa millä tätä maata voidaan uskottavasti puolustaa on se että suomen kansa kouluttaa itsensä puolustustaitoiseksi ja että pidämme yllä puolustusvälineitä joita tarvitaan

on tarpeen että on tarmokkaita edustajia jotka tekevät tällaisista epäkohdista lakialoitteen kun epäkohta on aivan selvä

minusta tämä olisi aivan erinomainen ajatus

koska etelä suomessa ja nimenomaan pääkaupunkiseudulla ovat nämä suurimmat susien ja muitten petojen suojelijat ja ystävät niin nyt olisi aivan mainio tilaisuus siirtää suurpetoja susia karhuja ilveksiä ja ahmoja juuri tähän käsiteltävänä olevaan sipoonkorven kansallispuistoon

haluankin toivoa että tämä asia valiokuntakäsittelyssä otetaan vakavasti huomioon ja ryhdytään toimiin epäkohdan

kun kansa kouluttaa itsensä puolustustaitoiseksi yleisen asevelvollisuuden mukaan silloin myös kansa tietää mitenkä puolustetaan jos tarvitaan

keskustelu on päättynyt

hän voi myös neuvosto vetosi laitteen riders

kaikkein parhaiten puolustusvoimat onnistuu tehtävässään silloin jos niitä kovimpia keinoja ei lainkaan tarvita

tämä on hyvin yksinkertaista koska silloin kun suurpetojen siirto tehdään pyydetään maanomistajalta lupa

jos suomen uskottava oma itsenäinen puolustuskyky riittää ennalta ehkäisemään pienimmätkin pahat aikeet meidän maatamme kohtaan silloin puolustusvoimat on kaikkein parhaimmin onnistunut tehtävässään

maanomistaja varmaan olisi tällä tavalla luontoystävällinen ja myöntäisi tämän luvan

heinonen mainitsi hirvieläinten vähentämisen

kun kansa kouluttaa itsensä puolustustaitoiseksi silloin tarvitaan koulutuspaikat varuskunnat

itse tunnustaudun myös syvän vihreän metsäisen suomen metsien mieheksi ja tältä pohjalta sanon että meidän metsämme ovat erittäin arvokas hiilinielu uusiutuvina lähteinä ja mitä paremmin metsiä hoidetaan sitä paremmin ne toimivat hiilinieluna

en välttämättä niin upeaa eläintä kuin hirveä soisi susien raadeltavaksi

toivon että tämä hirviongelma poistettaisiin muuten

mutta toivon että nyt sijoitettaisiin sudet karhut ilvekset ja ahmat sipoonkorpeen koska näillä seuduilla on juuri niitä kaipaavia kaikkein eniten

varuskunnilla on merkitystä paitsi maakunta ja kunnallistaloudelle myös ennen kaikkea niille tehtäville joita varten puolustusvoimat tässä maassa ovat

jokinen edellä otti esille metsien mahdollisuudesta päästökaupasta ja metsänomistajan näkökulmasta todella selvitettäisiin

virka apupyynnöt olipa kysymys kadonneen etsinnästä metsäpalon sammuttamisesta tai siitä kun keuruulta esimerkiksi on lähdetty silloin kun lapualla räjähti rissalassa putosi lentokone virroilla paloi vanhainkoti virka aputehtävät erilaisiin avun tarpeisiin on silloin tehokkaimmin hoidettu kun varuskunnat ovat suhteellisen lähellä

mutta arvoisa puhemies puheenvuoron varasin puhuakseni biokaasusta

biokaasu on aina ympäristöteko ja minä näkisin että suomen pitäisi panostaa juuri jätteitten muodostamiseen biokaasuksi ja edelleen biokaasun jatkojalosteiksi

siinä meillä on suuret mahdollisuudet ja nämä ovat vielä uinuvia mahdollisuuksia tällä hetkellä

arkipäiväisemmät tehtävät joita ovat juuri kadonneiden etsiminen terrorismin estäminen jos tarve tulee ovat silloin hoidettavissa kun koulutetut yksiköt ovat lähellä

että kun ei biokaasun jakeluverkostoa ole riittävästi se on ihan alkutekijöissä niin silloin ei ole käyttöä ja käyttöä ei ole kun ei ole jakeluverkostoa ja tuotantoakin on vielä liian vähän tällä hetkellä